mutta siitä asiasta olen edustaja heinäluoman ja edustaja myllerin kanssa täsmälleen samaa mieltä että vain kasvulla pääsemme tästä eteenpäin

arvoisa herra puhemies

siksi hallitusohjelmassa oli selkeät kärkihankkeet ja panostukset minkä avulla saamme työtä ja toimeentuloa

vielä tähän ajankohtaisuusasiaan

oikeastaan tästä täytyisikin kuulla pääministerin sijaisena olevan valtiovarainministerin mielipide mikä tässä on hallituksen linja

arvoisa puhemies

nimittäin esimerkiksi spr ja kirkon ulkomaanapu kaikki nämä järjestöthän toimivat itse asiassa niin että kun ilmoitetaan kerättävä kohde ja että nyt tähän on keräys päällä niin itse asiassa ne rahat jotka sinne varsinaiseen kohteeseen lähetetään on kerätty jo ennemmin jotta sinne varsinaiseen kohteeseen lähetetäänja ja nämäkin varat sitten jäävät sinne taas seuraavia kierroksia varten auttamaan

yksikkötyökustannukset ovat yksi keskeisimpiä kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä ja niihin yritettiin yhteiskuntasopimuksen voimin osana yhteiskuntasopimusta saada ratkaisua

arvoisa puhemies

mutta haluan myös kysyä arvoisa ministeri teiltä

minusta on hienoa että puolueilla on aatteellisia tai ideologisia lähtökohtia ja niitä viedään eteenpäin jopa hallitusneuvotteluissa niin että esimerkiksi vihreillä olisi voinut olla ydinvoima tai hiilenmustan kivihiilipolitiikan estäminen hallituskysymyksenä mutta surullista on jos tämä valtapolitiikka oli hallituskysymyksenä

hyvä sinänsä jos niitä vakuuksia saadaan mutta jos ne ovat prosenttiluokan tasoa siitä kokonaisvastuusta mikä suomella on niin silloin me kyllä hämäämme suomen kansaa jos me puhumme tästä isoon ääneen ja jätämme kertomatta sen mihin muuhun on sitouduttu

löysin netistä tiivistelmän puolivälitarkastuksesta ja kysyisinkin pääministeriltä mitä mieltä hän on tästä tiivistelmästä

on hyvä että talvivaaraan nyt laitetaan paukkuja ja toivotaan kaikki koko sali että sieltäkin sitä uutta yritystoimintaa viriää

nimittäin tutkimusten mukaan nuorten naisten ja harvaan asuttujen alueitten edustus vähenee tällaisessa uudistuksessa

mutta kun meillä on paikalla täällä myös maatalous ja ympäristöministeri niin voisitteko kertoa salille mikä merkitys kemera rahoilla on

kuntauudistus ei etene toistaiseksi jatkosta ei tietoa

euroopan vakausmekanismi olisi siis menetelmänä ihan hyvä mutta se käyttötapa on todellakin väärä

siitäkin on hallitusohjelmassa kirjoitettu esimerkiksi siten että päästökaupan seurauksia teollisuuteen kompensoidaan

tämä meidän menetelmämme on yksinkertaisesti hidas eikä toimi akuuteissa tilanteissa silloin kun ihmisillä on auttamishalua

sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ei etene toistaiseksi jatkosta ei tietoa

arvoisa puhemies

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen raportin mukaan alakouluikäisistä joka kymmenes on ylipainoinen

on erittäin surullista jos tunnetut raharikkaat ihmiset maakuntakeskuksista saavat paremmin mahdollisuuksia viedä eteenpäin ideologiaansa ja esimerkiksi haja asutusalueen ihmiset kokevat etteivät voi jatkossa enää vaikuttaa omaan elinympäristöönsä

on erittäin hyvä että tarkastusvaliokunta vaatii oikeita ja riittäviä tietoja ja asiakirjoja jotka ovat oikein

on erittäin hieno asia että edellinen hallitus sai neuvoteltua kemeran eussa ja tulemme myös tämän avulla saamaan puuta liikkeelle

talouspolitiikka luottoluokitus on toistaiseksi säilytetty mutta velkaantuminen kasvaa

yläkouluikäisistä jopa joka neljäs on liian pulska

kun kerran pelisääntöjä rahoitusmarkkinoille ei saada pyydän hallitukselta vakavasti seuraavaa

työllisyyspolitiikka työllisyysaste on pysynyt ennallaan mutta ei parannusta toistaiseksi

arvoisa puhemies

on aivan selvää että velkaongelma ei helpota sillä että syydämme lisää rahaa ja kaksinkertaistamme vakuutemme euroopassa

tämä asia on tullut ilmi jo siinäkin että oikeus otetaan sitten omiin käsiin jos koetaan että sitä viestiä ei millään foorumilla kuulla ja tästä vakavasta asiasta toivoisin keskustelua

kun lapsi tulee koulusta hän nappaa pullaa ja pasteijoita mehuja ja limpparia välipalakseen sen sijaan että ottaisi suomalaista ruisleipää rasvatonta maitoa ja tuoreita kasviksia

vanhuspalvelulaki tulee karsittuna voimaan heinäkuussa henkilöstömitoitus veistetty pois

me emme halua eurobondeja emme jälkimarkkinoille menoa emme tämän mekanismin väärinkäyttöä

on aivan pelottavaa se että lähdemme jälkimarkkinoilta ostamaan arvottomia papereita on pelottavaa että lähdemme pienenä suomen valtiona pääomittamaan jättimäisiä eurooppalaisia pankkeja ja on pelottavaa että avaamme tien sille että uudetkin kriisimaat voivat tulla meidän rahoituksemme piiriin

siellä kaatui terveitä yrityksiä siellä meni koteja alta ja siellä on ihmisiä jopa hirressä näitten asioitten takia

arvoisa pääministeri onko tässä totuuden siemen

jos terveellisiä ruokailutottumuksia ei opita kotona kotitalousoppiaines sekä terveystieto ja liikunta voivat vielä pelastaa paljon koulussa

siksi on tärkeätä että kaikki kansanedustajat saavat oikean tiedon kun he tekevät päätöksiä näin valtavista suomen vastuista

valotan vähän suurempia taustoja vaikka itse asiassa valiokuntamme puheenjohtaja jo tässä erittäin hyvän alustuksen tästä aiheesta piti

arvoisa herra puhemies

kysynkin arvoisalta opetusministeriltä

uudistumiskyky on tärkein asia tässä omistajaohjauksessa mutta toki kansalaisia on huolestuttanut moni muukin asia valtionyhtiöissämme se maksetaanko tulos siihen maahan missä se on syntynyt

jos lähdetään vähän kauempaa niin tämähän juontaa juurensa wtosta joka vaatii tukien irrottamista tuotannosta ja niinpä me olemme euroopassakin joutuneet lähtemään sille tielle että tuki on irrotettava tuotannosta

onko näihin asioihin tulossa muutosta

minun näkökulmani on aina se että haluan olla sen puolella joka viljelee mieluummin kuin sen joka on viljelevinään tai mieluummin haluan olla sen puolella joka tekee työtä kuin sen joka pelkästään omistaa

arvoisa herra puhemies

suomessa ei olisi yhtään yritystä pystyssä jos ne eivät pystyisi tekemään tilannearviota ajassa

arvoisa herra puhemies

luulen että esimerkiksi jyväskylässä ne omaishoidon tuen saajat jotka menettivät asemiaan olisivat kaikista mieluiten saaneet teiltä varmistuksen siitä että tämä asia hoidetaan eivätkä myötätuntoa tai tukea

arvoisa herra puhemies

ennen vaaleja sosialidemokraatit sanoivat että työn verotusta me emme kiristä emme myöskään kiristä energiaveroja emmekä arvonlisäveroa

kysynkin kokoomuslaisilta ja sdpläisiltä kuinka pitkälle aiotte tässä vastuitten kasvattamisessa mennä

siksi olen tyytyväinen siitä että saimme tämän päätöksen aikaan

tiedän että väliinputoajia tulee ja siksi on ensiarvoisen tärkeää että meillä on kansallinen varanto josta voidaan näitä ongelmakohtia huolehtia

arvoisa puhemies

tässä salissa puhutaan monesti kauniisti lähidemokratiasta ja nyt kun sen päätöksenteon paikka on niin niitä ihmisiä parjataan jotka koettavat puolustaa paikallisten ihmisten oikeuksia vaikuttaa omiin asioihinsa

kysynkin arvoisalta maa ja metsätalousministeriltä mitä hän on tehnyt nostaakseen terveelliset välipalat trendiruuaksi energiajuomien sijaan

aiotteko seuraavaksi antaa periksi eurobondeihin siirtymisessä

sen sijaan haluan edustaja eerolaa muistuttaa siitä että keskusta ei hyväksy koskaan sitä että ruuan ja lääkkeitten hinta nousee niin kuin tämä hallitus on sitä nostamassa

kuten valiokunnan kannanotosta selvenee siellä esimerkiksi kaikki sukupolvenvaihdostapaukset tulevat saamaan tukioikeuden sitä kautta kansalliseen varantoonhan kertyy jatkossa huomattavasti

arvoisa ministeri aiotteko lähettää esimerkiksi omaan kotikuntaanne paimenkirjeen jos hallituksen puheenjohtaja ei muuten osaa tätä omaishoitoa ratkaista niin että ne perusteet ovat yhtenäiset

mutta nyt ollaan tässä budjettiesityksessä laittamassa rahaa länsimetron jatkorakentamiseen ja olen kuullut että siellä on muun muassa liito oravaongelma joka estää kaavoittamisen näille alueille

meille on tärkeää se että ne ihmiset joilla toimeentulo on kaikista pienin voivat jatkossakin miettiä edes sitä että iltis vai appelsiini eikä sitä että ruoka vai lääkkeet

toivottavasti ministeri selvittää tätä asiaa vielä vähän perusteellisemmin mutta kansalliseen varantoonhan kertyy jatkossa huomattavasti enemmän hehtaareita senkin takia että jos tukioikeutta ei käytetä kahteen vuoteen se sitten siirtyy kansalliseen varantoon

aivan kuten edustaja pekkarinen tuossa kertoi linjamme on hyvin selkeä

onhan se tietysti mukava että pääsevät tänne helsingin keskustaan sitten liikkumaan mutta jos tänne alueelle ei koskaan voida rakentaa niin miksi rakentaa tällaista länsimetroa

haluan vielä erityisesti mainita sen että myöskin yrittäjien järjestön mukaan suurimmalle osalle suomalaisista yrityksistä verotus nousee ja se koskee nimenomaan yksinyrittäjiä tavallisia pieniä pk yrityksiä joita te rankaisette

paikallisten työ ja sitouttaminen esimerkiksi uhanalaisten kalakantojen suojeluun on ensiarvoisen tärkeää

peruslähtökohta siis on se että missä on eun tukea siellä on mielestäni eun pelisäännöt

arvoisa puhemies

nyt kun heidän mielipiteensä poljetaan on erittäin vaikea saada enää luottamusta sille tasolle että siellä paikalliset toimijat haluaisivat käyttää omia rahojaan kun ei heillä mitään valtaakaan jatkossa ole

arvoisa herra puhemies

ymmärrän sen että perustuslakivaliokunta halusi miettiä tätä vuokranantajan näkökulmasta ettei oikeusturva katoa mutta miettikää sitä että jos sitä viljelijää ei silloin tukioikeuksia jaettaessa olisi ollut niin niitä tukioikeuksia ei olisi saanut yhtään kukaan elikkä ne on ansaittu työllä

nimittäin minusta ministeri vapaavuoren vastaus oli hyvin samoilla linjoilla hän haluaa elvytystä juuri nyt kun meillä lama on kohtaamassa ihan kovimmillaan

tämä sali linjasi viime hallituskaudella yksimielisesti että suurille hankkeille ja ohjelmille täytyy tehdä maaseutuvaikutusten arviointi

keskustalle lähidemokratia on tärkeä tässäkin asiassa

tätäkö on teidän käsityksenne oikeudenmukaisuudesta

kun me siirryimme tähän tilatukijärjestelmään muutama vuosi sitten niin ensimmäistä kertaa eun historiassa esimerkiksi keski suomessa tuli uusia viljelijöitä ja tiedättekö minkälaisia uusia viljelijöitä sinne tuli

mikä se sellainen säästötalkoo on jossa kustannukset nousevat

vielä ihmettelen kuitenkin sitä pientä politiikanteon makua vastalauseessa esimerkiksi energiatehokkuuden kannalta hyväksyttävistä asioista

arvoisa herra puhemies

kuinka sitten kun tulee yhä lisää langatonta viestintää

meillä hyvin monilla kansanedustajilla on kokemuksia siitä että puhelut pitää mennä hoitamaan ulos laajakaistayhteydet eivät toimi ja siitä että niitä laajakaistoja pätkitään ilman lupaa kiinteitä lankaverkkoja poistetaan

on tärkeää parantuuko tällä lailla ympäristön tila vai heikkeneekö se pysyvätkö tulevaisuudessa järvemme kirkkaina niin ettei siellä tarvitse ottaa turvekylpyjä ja katiskat pysyvät puhtaina samoin kuin verkot

eikö teidän mielestänne ole hyvä että putkiremontteja ja homekorjauksia tehdään elvytysmielessä nyt entistä enemmän

siksi on minusta hyvä että nyt noudatetaan eun pelisääntöjä ja katsotaan tätä asiaa aktiiviviljelijän näkökulmasta hyvin pitkälle

sen lisäksi että meitä säätelevät eurooppalaiset säännökset basel iiit ja muut suomi on ihan itse aiheuttanut sitä että yritysten on vaikeampi saada luottoa

on kuitenkin tietysti tärkeää että ne vuokrasopimukset jotka on tehty pitävät paikkansa ja taannehtivaan lainsäädäntöön ei lähdetty

pankkivero koituu suuremmaksi niille pankeille jotka antavat riskipitoista luottoa ja siksi pankit eivät halua riskipitoisia yritysluottoja antaa

voin myös kertoa että samaan aikaan maan hinta lähti nousuun vuokrahinnat lähtivät nousuun ja kun maan hinta nousi niin oikeastaan kauppoja ei juurikaan enää tapahdu

vähän pelottaa että tällä lainsäädännöllä mennään tuo kieltolinja edellä

aiotteko perua tämän huonon päätöksen josta veroa koituu nimenomaan niille pankeille jotka pitävät tuloksensa ja riskinsä suomessa

arvoisa puhemies

meillä on valiokunnassa myös maanmittauslaki tällä hetkellä käsittelyssä ja siinä halutaan turvata se että maanmittaustoimistot säilyvät eri puolilla suomea

ympäristölupien osalta normaalipäätökset jotka eivät nyt ehkä ole tällaisia ydinvoimala tai valtavia teollisuuspäätöksiä pitäisi pystyä tekemään vuodessa

on todella hienoa että meillä käytetään vipuvarsia kotitalousvähennystä jolla saadaan muun muassa positiivisia energiaratkaisuja aikaan käytetään avustuksia joilla saadaan teollisuuden asemaa parannettua suomen teollisuussijoitukseen suomen vientiluotto oyhyn ja finnveraan sekä innovaatiohankkeitten avustuksia

mutta mögele parka ei tiennyt sitä että suomessa on aika paljon peltoja jotka ovat vailla tukioikeuksia ja tämä on juuri se meidän ongelmamme

tulemme tätä varmastikin ehkä jollain lausumalla tai muulla selvityspyynnöllä sitten varmistamaan että lainsäädäntö menee siihen suuntaan mitä meille annettiin ymmärtää eikä keskittymistä tapahdu

kysyn ministeriltä

se on aivan eri asia tietenkin kuin väkivalta tai lyöminen mutta se auttaisi opettajia maalaisjärkisen auktoriteetin käyttämiseen esimerkiksi estämisessä tai luokasta poistamisessa tai niissä tilanteissa kun koululainen ei huomaa niitä kuminpaloja mitkä on sinne luokkaan ampunut ja ne pitäisi kerätä pois

oikeastaan se mihin haluaisin vielä kuitenkin jatkon osalta kiinnittää huomiota on että ministeriö tekee kaikki ne voitavat toimet mitä ikinä pystyykään että sinne varantoon kertyisi mahdollisimman paljon hehtaareita niin että ne kipukohdat saataisiin jatkossa ratkaistua

mutta kun katsoo tätä lähetekeskustelussa olevaa lakiehdotusta joka määrää nimenomaan näistä maksuista tulevaisuudessa on ensiarvoisen tärkeää että tämä verkko on yhtä tiheä kuin nykyäänkin koska se aiheutuu totta kai tämän lohkojan kustannukseksi mikäli järjestelmä keskittyy ja insinöörit sitten matkojen takaa kulkevat näitä toimituksia

mutta jos vientiteollisuus tästäkin huolimatta yskii niin todellisuus on se että se flunssa aalto niittää nimenomaan maaseudulla missä on alihankintayrityksiä paljon

härmälän mukaan meille mahtuisi muutama viinatehdas

tämä olisi upea asia myös suomalaiselle kotieläintuotannolle

siksi kysyisinkin miksi elvytyspaketti ei kohdista toimia esimerkiksi maaseudun tieverkkoon jossa on huutava pula investoinneista jotka jossain vaiheessa on kuitenkin pakko toteuttaa

sen ei tarvitsisi jatkossa turvautua nykymitassa brasilialaiseen salmonellan saastuttamaan gemosoijaan